sotilasläänien esikuntien tehtäviä siirtyy maavoimien esikunnalle joukko osastoille ja niihin hallinnollisesti kuuluville aluetoimistoille

valiokunta pitää tärkeänä että uudistuksista huolimatta vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja siihen liittyvän koulutuksen toimintaedellytykset eivät heikkene vaan koulutusta ja tukea reserviläistoiminnalle tulee voida järjestää koko maan kattavasti

valiokunta pitää tärkeänä myös alueellisen yhteistoimintakyvyn säilymistä puolustusvoimien ja muiden turvallisuusviranomaisten kanssa laajan turvallisuuskäsityksen viitekehyksessä

valiokunta tukee varusmiesten asemaa parantavaa hallituksen esitystä jonka mukaan kaikki kotimaan lomamatkat koti tai asuinpaikkakunnalle taikka erityisestä syystä myös muulle sellaiselle paikkakunnalle suomessa jonne hänellä on erityisiä siteitä säädettäisiin maksuttomiksi

valiokunnan näkemyksen mukaan viranomaisten ja kuntien tulee selvittää mahdollisuuksia pysyttää puolustusvoimauudistuksen myötä tarpeettomiksi käyvät ampumarata alueet mahdollisuuksien mukaan edelleen ampumaratakäytössä

arvoisa puhemies

puolustusvoimien logistiikkalaitoksen perustamisen tarkoituksena on sekä parantaa toiminnallisuutta että saada aikaan kustannussäästöjä

nykytila logistisissa järjestelyissä on eriytetyn ja täysin integroidun yhteisen järjestelmän välitila minkä vuoksi siinä on sekä toiminnallista että rakenteellista päällekkäisyyttä

käyty keskustelu perussuomalaisten ja keskustan varjobudjeteista on ollut varsin eläväistä ja monipuolista mutta sisäinen ja ulkoinen turvallisuus on jäänyt liian vähälle huomiolle

nimittäin sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta ei voi tinkiä

poliisin määrärahat ovat riittämättömät puhumattakaan puolustusvoimista joka parhaillaan tarpoo liki hallitsemattoman rakenneuudistuksen ja historiallisten suurien budjettileikkausten suossa

puolustusvoimauudistuksen henkilöstösuunnittelun lähtökohta on ollut kriittisen osaamisen säilyttäminen ottaen huomioon erityisesti sodan ajan vaatimukset

säästöt ovat sitä luokkaa että puolustusratkaisumme pääperiaatteet liittoutumattomuus koko suomen puolustaminen ja yleinen asevelvollisuus joutuvat tätä menoa vaakalaudalle jo lähitulevaisuudessa eikä pidä unohtaa sitäkään että istuva hallitus ajoi suomen jalkaväkimiinat kieltävään ottawan sopimukseen

valiokunnan näkemyksen mukaan siirtojen tulisi mahdollisuuksien mukaan perustua ensisijaisesti siirrettävän henkilön vapaaehtoisuuteen

valiokunta pitää tärkeänä seurata perheestä erillään asumisen ja työpaikan uudelleen sijoittumisen sosioekonomisia vaikutuksia kuten myös uudistuksen vaikutuksia henkilöstön kuormittumiseen ja työhyvinvointiin

on tärkeää soveltaa irtisanottaviin henkilöihin muutosturvan parhaita käytäntöjä sekä valtionhallinnon henkilöstöpoliittisia periaatteita

suurkuntiin tähtäävästä uudistuksesta on tullut hallitukselle pitkälti arvovaltakysymys joka halutaan runnoa läpi keinolla millä hyvänsä asiantuntijoiden kuntien ja kansalaisten mielipiteistä piittaamatta

arvoisa puhemies

puolustusvaliokunnan mietintö on yksimielinen

materiaalista säästäminen ja varusmiesten puutteellinen koulutus yhdistettynä reserviläisten kertausharjoitusten niukkuuteen herättää kysymyksen onko reserviläisarmeijamme riittävän toimintakykyinen

vaikka puolustusmäärärahat tämän hallituskauden jälkeen nousisivatkin niin kuin välttämätöntä onkin hallituksen aiheuttaman koulutusvajeen umpeen kurominen tulee viemään kauan ja osittain se jää varmasti paikkaamatta

sitä perussuomalaiset ei kiistä

arvoisa puhemies

sotilasliittoon kuulumatonta suomea puolustaa tehokkaasti ja taloudellisesti yleiseen asevelvollisuuteen perustuva ja riittävästi kertausharjoitettu reserviläisarmeija

kuten välikysymyksessä todetaan hallitus ajaa euroopan harvimmin asuttuun maahan euroopan suurimpia kuntia ja kuten taloustieteen professori matti viren on hiljattain todennut suomi polarisoituu köyhien maakuntien suomeen ja vauraaseen helsingin seutuun joka kantaa vastuuta helsingistä ja namibiasta mutta ei pelkosenniemestä tai sallasta

nimittäin varusmiespalvelus jättää päättyessään monet kotiutuneet nuoret aikuiset asemaan vailla vakituista toimeentuloa

kotiuttamisraha myös säästäisi kuntien menoja kun varusmiespalveluksensa päättäneitä henkilöitä ei samassa määrin ajautuisi välittömästi toimeentulotuen piiriin

samalla se olisi valtiovallalta selkeä tunnustus kansalaisvelvollisuutensa ryhdikkäästi suorittaneille miehille ja tietenkin myös vapaaehtoisille naisille

tämä leikkaus on perusteltu koska monin paikoin antamamme kehitysapu on tehotonta tai väärin kohdistettua

loikkasen kirjoituksessa professori arvostelee sitä että hallitus yrittää ratkaista kuntakoon kasvattamisella liian monta ongelmaa kerralla

sen toivotaan muun muassa auttavan kuntien kestävyysvajeen tilkitsemisessä tulopohjan paikkaamisessa tuottavuuden parantamisessa ja väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin haasteisiin vastaamisessa

suomenkin talous olisi saattanut tänä vuonna hitusen verran nousta taantumasta ilman ukrainan kriisiin liittyvien talouspakotteiden mukanaan tuomaa haittaa

kuten professori loikkanen toteaa hallitus yrittää ampua kymmenen sorsaa yhdellä laukauksella

se on mahdotonta

tästä huolimatta hallitus ei tee riittävästi työllisyyttä ja talouskasvua tukevaa suhdannepolitiikkaa vaan päinvastoin se hidastaa talouden elpymistä nostamalla kustannustasoa

hallitus on nimittäin löytänyt budjettiinsa tutut rahasammot energia ja ajoneuvoverojen kiristämisen joiden vuoksi lämmittäminen ja autoilu kallistuvat jälleen kerran

vaalivuoden budjetillaan hallitus luonnollisesti mainostaa hidastavansa suomen velkaantumistahtia

keskusjohtoinen järjestelmä jonkinlaisine kaupunginosavaltuustoineen pienine puuhastelumäärärahoineen tuskin innostaisi ihmisiä äänestämään saati luottamaan äänensä voimaan

arvoisa puhemies

kunnissa on koko vaalikauden ajan jouduttu tehtailemaan erilaisia hallituksen vaatimia selvityksiä jotka sivumennen sanoen ovat vieneet luvattoman paljon aikaa ja resursseja muulta toiminnalta

se on yhdessä poliisin kroonisen resurssipulan kanssa johtanut tieliikenteen valvonnan vähenemiseen etenkin suurten kaupunkien ulkopuolella ja maaseudulla

selvitetään vain kun kerran selvittää pitää mutta ainakin kotikuntani nurmijärvi aikoo pysyä itsenäisenä

jo tässä vaiheessa voi sanoa että näiden niin sanottujen kasikuntien yhdistymisen haitat olisivat hyötyjä suuremmat erityisesti juuri lähipalveluiden ja lähidemokratian näkökulmasta katsottuna

niin sanottuja päivittäisrikoksia eli lieviä omaisuus väkivalta ja huumerikoksia ei enää ehditä riittävästi tutkia vaan niiden tutkinta on muuttunut lähinnä rikosten kirjaamiseksi

poliisien arjessa resurssipula tuntuu etenkin työn kuormittavuuden lisääntymisenä

poliisin resurssien pienentyessä yksityiset turvallisuusalan yritykset kasvattavat asemiaan

toki säästöjä tarvitaan ja paljon tarvitaankin mutta ne on kohdistettava asioihin jotka eivät tukahduta kasvun mahdollisuuksia ja joita ilmankin suomi ja suomalaiset tulevat toimeen

on pöyristyttävää että suomen nettojäsenmaksu euroopan unionille todennäköisesti liki tuplaantuu aiemmasta tänä vuonna ja ylittänee miljardi euroa

toisin kuin ministeri räsänen vastauksessaan tänään sanoi en itse osaa pitää tätä kehitystä tarpeellisena muutoksena kuten ministeri totesi

niinkö

väitän että ministeri yritti vääntää välttämättömyydestä hyvettä

ruotsi iso britannia ja alankomaat ovat saaneet jäsenmaksuihinsa alennuksen mutta suomi ei ole koskaan tehnyt edes vastaavaa alennusesitystä edustaja myller

arvoisa puhemies

poliisin ja rikostutkinnan resurssit on saatettava asianmukaiselle tasolle jotta poliisi voi kunnialla hoitaa sille laissa määrätyt tehtävät ja ylläpitää turvallista suomalaista yhteiskuntaa

omaishoito vähentää oleellisesti kalliin laitoshoidon tarvetta

näin ollen omaishoitoon panostaminen ei ole vain kuluerä vaan tuo yhteiskunnalle säästöä

omaishoidon tukeen on saatava tasokorotus ja omaishoitajat on saatettava keskenään tasa arvoiseen asemaan siirtämällä omaishoidon tuki kelan kontolle

vaaleihin on vielä aikaa joten on toivottavaa että budjettiesitystä saadaan valiokuntakäsittelyssä käännettyä suuntaan joka auttaa paremmin suomea tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

on lohdullista että täällä tänään käyty keskustelu on antanut merkkejä orastavasta yhteishengestä yli hallitusoppositio rajojen

kiitoksia ministeri räsäselle kommentista ja siitä että hän on jaksanut täällä istua pitkää päivää

ihmettelen kuunteliko ministeri räsänen edes esimerkiksi poliisikansanedustaja soukolan kertomusta siitä miten liikenneturvallisuuteen käytettyä aikaa tänä päivänä lasketaan

välikysymyksessä nostetaan esille aiheellinen huoli julkisuudessa olleista tiedoista joiden mukaan hallitus olisi lyhentämässä kotihoidon tuen tasoa kolmesta vuodesta kahteen

paitsi että tämä mahdollinen lyhennys ei olisi viisasta perhepolitiikkaa eikä sillä ole kansalaisten kannatusta on se kuten tämän päivän keskustelussa on todettu puuttumista perheiden valinnanvapauteen

lapsen etu ei saa leikkauspaineissa unohtua

perheellä pitää olla valinnanvaraa lapsen kehitysvaiheen mukaisesti

päiväkodeissa tehdään hyvää työtä kautta maan mutta kuitenkin asiantuntijoiden mukaan kotihoito tai kodinomainen perhepäivähoito sopii paremmin alle kolmevuotiaalle

pienten lasten päivähoito on kunnille iso menoerä

jos kotihoidon tuesta leikataan joutuvat kunnat järjestämään uusia päivähoitopaikkoja palkkaamaan lisää henkilökuntaa ja todennäköisesti investoimaan uusiin päiväkoteihin